on todellakin kohtuutonta pitää pitkiä jonoja maatalousyrittäjien ja muiden yrittäjien kohdalla että nämä lupajonot pidentyvät entistä enemmän

budjettiriihen tiedotustilaisuus kertoo kaiken siitä että kehysten karmit paukkuivat totisesti

näiden tarvitsisi kulkea ehdottomasti käsi kädessä ja siksi odotan että kun kuntarakennelakia esitetään meille niin nämä mallit on yhteensovitettu

me olemme antaneet lisämäärärahoja ympäristölupien käsittelyyn mutta tuntuu että mikään ei riitä

kuuden puolueen puheenjohtajat kertoivat vain hauskat pienet palat mutta totuus on paljastunut toiseksi

siksi on syytä miettiä tätä sähköistä asiointia ja myöskin lisämäärärahoja ympäristölupajärjestelmien ja järjestelmän

meitä politiikkoja lämmittää ja verenpainetta nostaa tietysti erilaisista malleista ja rakenteista puhuminen mutta kun astumme kuntalaisen arkeen niin siellä ei paljon rakenteista välitetä

perustaja alanko

mistä saadaan lääkäripalvelut mistä perusopetuspalvelut harrastusmahdollisuudet ne ovat niitä joilla kuntalaiset mittaavat miten meidän hyvinvointivaltiomme oikein toimii

arvoisa puhemies

siellä kuntaliitoksen myötä haetaan synergiaa ja voimaa ja palveluihin tehoa mutta oulu uusi oulu ei tämän kuntaliitoksenkaan jälkeen tule yksin pärjäämään kaupunkina kaikkien peruspalveluiden järjestämisessä

maamme tarvitsee nyt kiperästi hallituksen johtajuutta ja koko suomen johtajuutta ja sitä odotamme pääministeri kataiselta

hän viime kauden sai hiukan entisen pääministeri matti vanhasen siipien suojissa koettaa miltä valta maistuu ja nyt me myöskin odotamme häneltä kovia toimia suomen talouden tervehdyttämiseksi

tarvitsemme ehdottomasti kuntien rajat ylittävää yhteistyötä ja minä itse toivon että hallitus ei missään nimessä tyrmää tätä asiaa

me olemme esittäneet kuntauudistukseen kotikuntamaakunta mallin josta varmasti huomenna puhutaan kuntarakennelain yhteydessä

kuntayhteistyössä tärkeää on se että palvelut kuntalaisille paranevat mutta myöskin taloudellista hyötyä jokainen kunta tästä yhteistyöstä saa

sosiaali ja terveyspalvelut ovat kaiken uudistuksen keskiössä ja siksi ihmettelen sitä sotkua joka nyt sosiaali ja terveyspalvelu uudistuksen myötä velloo suomessa

ilmeisesti on niin että valtionosuuksien uudistamisen myötä joudumme keskustelemaan siitä että joillekin puolueille ja edustajille tasausjärjestelmästä luopuminen olisi ideologiaa

me emme voi leikata koulutuksesta niin paljon kuin nyt kehysriihessä on päätetty

erityisesti pidän huonona sitä ratkaisua että ammatillisen koulutuksen aloituspaikkaleikkaukset pidetään edelleen voimassa kylläkin vähennetyllä versiolla

mutta silti omassa maakunnassani pohjois pohjanmaalla jossa syntyvyys on maan korkeinta ja nuorten ikäluokkien määrä nuorisoluokka maan suurinta ei pystytä ymmärtämään sitä että koulutus keskitetään enenevissä määrin tänne pääkaupunkiseudulle

lappi itä suomi keski suomi pohjois pohjanmaa menettävät ja uusimaa käärii täällä suuret ammatillisen koulutuksen aloituspaikat sitten tulevina vuosina

tämä hallituksen esitys ja sivistysvaliokunnan käsittelemä lausunto on erityistä konkretiaa lasten nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelmalle jonka hallitus on laittanut alkumetreillänsä jalalle

tämä esitys on yksi monenlaisista esityksistä esimerkiksi etsivää nuorisotointa tai nuorisotyötä kohtaan

hallituksen esityksen ja tämän nuorisolain tavoitteena on parantaa nuorten mahdollisuuksia saada tarvitsemansa julkiset palvelut

on annettava varhaista tukea nuorten elämänkulussa ja koulutukseen ja työelämään pääsyn edistämiseksi

ensinnäkin paikallisten viranomaisten monialaisen yhteistyön kehittämiseksi halutaan nyt esittää kuntiin nuorten ohjaus ja palveluverkostoa

tämä laki mahdollistaa jo nyt erilaisia kunnissa olevia muotoja tähän viranomaisyhteistyöhön erilaisten raja aitojen madaltamiseksi eri hallintokuntien välillä

jos kunnissa on tällä hetkellä jonkunlaisia malleja jo olemassa niin ei muuta kuin hyvää jatkoa ja tulevaisuutta niille mutta nyt halutaan jokaisessa kunnassa tartuttavan tähän toimeen

arvoisa herra puhemies

toiseksi laissa säädetään tästä etsivästä nuorisotyöstä jonka tarkoituksena on tavoittaa tuen tarpeessa olevia nuoria ja auttaa nuoria erilaisten palveluiden piiriin jos he tukitoimiansa tarvitsevat

keskusta on irtisanoutunut täysin hallituksen ajamasta suurkuntahankkeesta

meidän kotikuntamaakunta mallimme on jotakin aivan toista ja luulisi jo että tänään teille kaikille olisi kirkastunut se mitä ovat lähipalvelut mitä kunta tulee tuottamaan ja mitä ovat sitten maakunnalliset palvelut jotka haetaan leveämmille harteille

kolmanneksi tässä laissa halutaan säätää tarkemmin salassapitosäännösten estämiseen tiettyjä viranomaisten mahdollisuuksia luovuttaa nuorista tietoja tähän etsivään nuorisotyöhön

toivoisin että hallitus pohtii ja katsoo myöskin niiden toteutettujen liitosten taakse miten paikallisdemokratia toimii pystytäänkö sieltä kuntien reuna alueilta myöskin päätöksentekoon tulemaan mukaan

neljänneksi tämä laki ottaa kantaa siihen että viranomaisilla olisi myös oikeus luovuttaa tietoja etsivään nuorisotyöhön opiskelijavalintarekistereiden ja ylioppilastutkintorekistereiden kautta koska nämähän ovat tällä hetkellä jo sähköisessä muodossa ja varmasti tieto liikkuu sitten helposti oikeiden viranomaisten haltuun

näissä vaaleissa nähdään se erityinen piirre kuinka hyvin sinne keskuskaupungin valtuustoon sitten oikeasti reuna alueilta päästään

haluan korostaa että valiokunnan kuulemisessa halutaan painottaa ehdottomasti toimivia peruspalveluita ja kotikasvatusta ja kotona annettavien mallien tärkeyttä

se on parasta ennalta ehkäisevää työtä mutta tarvitaan yleistä koordinaatiota näiden tukitoimenpiteiden antamiseksi ja tietysti meillä tällä hetkelläkin on jo hyvin toimiva oppilaanohjaus ammattitaitoinen henkilöstö ja tarvitsemme myös riittävät voimavarat koulutuksen käyttöön

toisaalta tähän monialaiseen yhteistyöhön ohjaus ja palveluverkoston tarpeisiin tarvitaan todellisia mittareita koska suomalainen palvelujärjestelmä on osaltansa sektoroitunut ja tieto nuorista perustuu usein sektorikohtaisiin tietoihin ja tarvitaan tämmöistä laajempaa moniammatillista yhteistyötä

valiokunnan asiantuntijakuulemisessa saaman tiedon mukaan tuli monesti esiin se että yhteistyö ei tälläkään hetkellä ole riittävää

lakiehdotus vahvistaa kunnallisen nuorisotoimen asemaa palvelujen järjestäjänä sekä antaa paikalliselle tasolle oikeuden ja velvoitteen toteuttaa monialaista viranomaistyötä

yksi mahdollinen etsivän työparitoiminnan muoto on myöskin työpajat ja starttivalmennus joka on ollut myöskin osaksi kuntien käytössä

nyt on tarkoitus todellakin se että kunnissa on erilaisia malleja hoitaa tätä etsivää työparitoimintaa ja halutaan kannustaa kuntia jatkamaan edelleen näitä hyviä hankkeita ja menetelmiä mutta halutaan todellakin saattaa se minimitaso kaikille eri puolilla suomea asuville nuorille tähän palveluun

halusimme valiokunnan lausunnossa kiinnittää huomiota siihen että etsivää nuorisotyötä tekevien ammattilaisten koulutustaso olisi mahdollisimman korkea ja kattava mutta lähdimme siitä että minkäänlaista kattovaatimusta esimerkiksi korkeakoulutason koulutuksesta ei asetettu vaan haluttiin taata se että riittävä koulutus nuoriso ja sosiaalityöntekijöille erilaisille erityisopettajille ja psykologeille annetaan tulevaisuudessa ja annetaan myöskin tällä hetkellä työtä tekeville täydennyskoulutusta tämän työn tekemiseen

yksi oikeastaan kaikkein negatiivisin asia tämän lain puitteissa oli tietysti raha

siitä saimmekin valiokunnan asiantuntijakuulemisessa jos ei voi sanoa pyyhkeitä niin ainakin huolestumisen asteen keskustelua ennen kaikkea esimerkiksi kuntaliiton kannanotossa

etsivään nuorisotyöhönhän on tämän vaalikauden aikana annettu lisää rahaa mistä kiitos hallitukselle mutta edelleenkin kannamme huolta siitä että resursseja tulee jatkaa tämän nuorisolain toteuttamiseen kunnissa

työtä ei voida tehdä pitkäjänteisesti vain erityisavustusten varoilla ja tämä on sitten vakava viesti meidän rahojamme jakaviin instansseihin

haluan katsoa kuitenkin jo tämän hyväksyttävän nuorisolain tulevaisuuteen

oma ajatukseni on että tämä on vain ensimmäinen askel siihen että haluamme pitää huolta siitä että yksikään nuori ei missään elämänvaiheessa jää unholaan vaan tulemme asettamaan nuorille erilaisia tukitoimenpiteitä jatkossakin

valiokunnan asiantuntijakuulemisen aikana saimme myöskin erilaisia malleja nuorisotyön toteuttamiseksi ennen kaikkea pohjoismaista mutta yksi erittäin rakentava esimerkki tuli myös alankomaiden esimerkistä että viranomaisyhteistyö on erittäin tiivistä ja siellä on tekniset valmiudet hakea jo tällä hetkellä erittäin hyvin esille niitä nuoria joilla on ongelmia eri vaiheissa elämäntilanteita

toisekseen itse katson tärkeäksi että jossain vaiheessa saataisiin aikaan näitten nuorten tukipalveluille tällaisen fyysisen toimintaverkkoympäristön tai tilan luominen siis fyysisen toimipisteen luominen josta nuori saisi yhden luukun periaatteella niitä tukipalveluita tulevaisuudessa

vielä sen lisäksi näen tärkeäksi että nuoret itse osallistuvat esimerkiksi siihen monialaiseen viranomaisten yhteistyöhön jollain tavalla että he tulevat kuulluiksi nuorten asioissa ja oma aktiivisuus olisi se palkitseva asia

tietysti omalla tavallaan tämä laki voi olla ensiaskelia myöskin sille että me haluamme että nuorille turvataan yhteiskunta ja koulutustakuu täällä suomessa

arvoisa puhemies

yhteisen valuutta alueen kriisi on käsin kosketeltava

vastuuttomaan talouspolitiikkaan ylivelkaantumiseen ja lopuksi tahalliseen eu maiden yhteistyön harhauttamiseen syyllistynyt kreikka on nyt polvillaan

valtio joka ajautui finanssikriisiin levittää tautiaan ympärilleen luoden epävarmuutta koko euroopan rahamarkkinoille lainoihin ja luottomahdollisuuksiin

on selvää että kreikka saa kantaa oman vastuunsa aikaansaamisistaan

lainan antamisen ehdoiksi me edellytämme kreikalta mittavia säästösuunnitelmia ja oman talouden tukitoimenpiteitä joilla luottamusta rahamarkkinoihin kasvatetaan

samalla euroopan unionin ja euroalueen talouspolitiikan yhteistyöehtoja tarkennetaan tiukasti niin kuin pitääkin

euroopan unionin kasvu ja vakaussopimus on kolmiportainen

epävarmuus alkaa tuntua suomen kaupankäynnissä ja myöskin kotitalouksien nyt hyvin alhaisesta korkotasosta nauttivien ihmisten rahapussissa se voi tulla näkymään hyvinkin pian

näille velkarahoille olisi varmasti käyttöä suomessakin mutta ne kotiutuvat veronmaksajillemme hyödyksi tämän toisen tien kautta

kansalaiset odottavat parempia toimivampia ja nopeampia tietoliikenneyhteyksiä

kuten tänään me tiedämme tämä taajuushuutokauppa on tökkinyt pahemman kerran ja viestintävirasto on tänään torstaina keskeyttänyt tämän taajuushuutokaupan

tätä tilannetta pidetään nyt entistäkin laittomampana ja on mahdollista että tästä asiasta tulee valituksia ja viivästymisiä siitä että nopeampi verkon rakentaminen mahdollistetaan

ikiliikkujasyndrooma olisi pystytty välttämään jos kahden operaattorin sijasta olisi aloitettu tämä huutokauppa kolmella kuten keskustan eduskuntaryhmä tämän lakimuutosesityksen käsittelyssä esitti

arvoisa herra puhemies

herääkin kysymys siitä pitääkö yhteiskunnan tulla holhoamaan ja ratkomaan pariskuntien keskinäisiä riitoja yhä ensisijaisemmin

tiedämme myös mitä nämä valinnat parisuhdemuodoista tarkoittavat oikeusasioissa ja rajoituksessa parisuhdemuodon valintojen suhteen

istuva hallitus jää historiaan leikkaamalla kaikista koulutuksen asteista rajusti yli miljardi euroa tämän vaalikauden aikana

meillä on toistaiseksi vielä maailman paras perusopetus peruskoulu ja meillä on maailman parhaiten ja hyvin koulutetut opettajat mutta jossakin vaiheessa se selkäranka katkeaa

ollaanko tässä nyt vedenjakajana historiassa että koulutuksesta saadaan leikata ja tullaan leikkaamaan näin huikeita summia tulevillakin vaalikausilla

avoliiton määrittelemisessä meillä valiokunnassa oli monenlaista tuulta mutta tämän lain kirjauksissa jatkossa olisi kolmen tyyppisiä avoliittoja

tällä hetkellä aivan liian moni lapsi oppilas opettaja ja kouluhenkilökunta kärsii huonosta sisäilmasta kosteus ja homevaurioisista kouluista

osaan avopareista lakia ei sovellettaisi koska he eivät täytä lain asettamia avopuolison edellytyksiä joita siihen on kirjattu

kolmannen kategorian muodostaisivat avoparit joihin lainsäädäntöä ei sovelleta koska he ovat ilmoittaneet jättäytyvänsä sääntelyn ulkopuolelle

hallituksen esityksen perustelujen mukaan tarkoitus on selkeyttää ja parantaa avopuolisoiden asemaa avoliiton purkautumisen yhteydessä

näin monimutkainen järjestelmä ei selkeyttäisi oikeustilaa vaan ennemminkin saisi aikaan epätietoisuutta ihmisten välisistä taloudellisista suhteista ja asemasta

keskustan eduskuntaryhmä teki hallitukselle välikysymyksen jossa me halusimme vastauksia sosiaali ja terveyspalveluiden järjestämiseksi

avoliitto on myös hyvin yleinen parisuhdemuoto

on selitelty on sanottu että valmistellaan huolella

siitä huolimatta avoliittojen purkautumiseen liittyviä riita asioita on vähäisessä määrin käsitelty tuomioistuimissa

ei ole ihan yksi hailee miten kuntien palvelut järjestetään sosiaali ja terveyspalvelut kun nielaisevat kuntien kukkarosta lähes tuon puolet varoista ja siksi me olemme huolissamme siitä mitä tuleman pitää

keskustan eduskuntaryhmä tietää että ihminen on keskiössä

avoliittoa koskevia varallisuusoikeudellisia kysymyksiä ratkaistaan soveltamalla samoja yleisiä periaatteita kuin toisilleen vieraiden henkilöiden varallisuussuhteisiin

mutta arvoisa hallitus ainoastaan kuntarakenteita järjestelemällä uusiksi ajatellen suurkuntahanketta sairaita ei saada terveiksi eivätkä vanhukset siitä nuorru

suora lainaus meidän valiokunnan mietinnöstä kertoo sen että avopuolisolla on nykyisin ilman erityislainsäädännön tukeakin oikeus saattaa tuomioistuimen ratkaistavaksi avopuolisoiden omaisuuden jakamista koskeva erimielisyys

olemme ainoana eduskuntaryhmänä esittäneet oman kotikuntamaakunta mallin jossa haluamme turvata kuntalaisille kansalaisille lähipalvelut joita ovat sosiaali ja terveyspalvelut peruskoulu kirjasto päivähoito ja niin edelleen

niin ikään avopuolisolla voi yleisten siviilioikeudellisten periaatteiden ja oikeuskäytännön nojalla olla oikeus niin sanottu

perusteettoman edun palautukseen jos hän on työllään varoja sijoittamalla tai muutoin parantanut toisen osapuolen varallisuusasemaa ilman kohtuullista vastiketta

arvoisa puhemies

erikoissairaanhoidon noiden sairaanhoitopiirien joita hallitus aikoo nyt lakkauttaa täytyy olla kuntakentällä laajemmilla harteilla ja siksi maakuntataso voisi olla ja olisi se hyvä ratkaisu

täällä on puhuttu hallituksen johtajuuden kriisistä mutta onhan hallitus jotain saanut tällä vaalikaudella jo aikaan

ali päissään kovaksi ja tietoisesti avoliitossa olevat ovat tietoisesti menneet parisuhteeseen joka ei ole samalla tavalla sitova kuin avioliitto

tämän hallitus näkyy ymmärtäneen eri kaman hallitus näkee ymmärtäneen erinomaisesti

yksi suurimmista asioista on se että sopu on aika nopeasti löytynyt siitä että kuntien valtionosuuksia aiotaan leikata ja niitä on leikattukin

avopuolisot eivät välttämättä halua niitä oikeusvaatimuksia joita avioliiton solmimisen myötä syntyy

lainsäädännöllä ei pidä luoda mielikuvaa jonka mukaan avioliiton solmiminen ei oikeudellisen suojan saamiseksi olisi tarpeen

palvelut heikentyvät ja entistä vähemmän on rahaa palkata sinne kuntiin sitten käsi ja jalkapareja hoitamaan vanhuksia lapsia ja vammaisia

kokemukset peruskoulusta oman luokan ilmapiiri ja opetuksen innostavuus vaikuttavat suuresti nuoren opiskelumotivaatioon ja asenteen muodostumiseen

valiokunnan kannanotossa on myös viittaus siihen että avoliitossa eläminen olisi todellinen riski varallisuus ja perimisoikeuksien kannalta

yksityistämisbuumi se aalto vain menee eteenpäin ellei hallitus saa ratkaisuja näihin tärkeisiin asioihin

ryhmässä jossa opettajalla on mahdollisuus antaa riittävästi aikaa ja huomiota jokaiselle oppilaalle on usein parempi henki ei tässä ryhmässä parempi henki ja oppimistulokset ovat parempia

jo nyt on hyvin yleinen se käytäntö avoliitossa elävien parissa että sovitaan erillisellä yhteisellä sopimuksella siitä miten eron tai kuolemantapauksen yhteydessä nämä varallisuudet tulee sitten jakaa

arvoisa puhemies

siksi on erinomaisen tärkeää seurata alusta alkaen että perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen tarkoitettu raha todella käytetään oikeaan tarkoitukseen ja sillä saadaan aikaan toivotunlaisia tuloksia

on melkoista sumutusta täällä eduskunnan päässä olemassa kun tätä asiaa siirretään viikoilla ja kuukausilla eteenpäin

uusia säännöksiä sovellettaisiin siis tuleviin avoliittoihin mutta myös taantuvasti niihin avoliittoihin jotka ovat alkaneet ennen lain voimaantuloa

opetuksen laadun ja ryhmäkokojen pienentämisen ohella pidän erityisen tärkeänä huolehtia koulukiusaamisen kitkemisestä ja siihen tähtäävän kiva ohjelman resurssien riittävyydestä

tämä takautuvuus on minusta todella iso kysymysmerkki

lain tiedottamiseen varmasti täytyy laittaa sitten jonkun verran panoksia siihen miten nykyisessä avoliitossa elävät tietävät miten laki heitä koskee

hallituksen esityksen mukaiset peruskoulujen ja lukioiden rakentamis ja peruskorjausmäärärahalisäykset eivät valitettavasti ole omasta mielestäni riittäviä